sen jälkeen on tietysti monelta osin mietittävä onko tämäkään nyt ihan oikein että tällainen vapaus näitä pelejä levittää joka paikkaan on sallittu jos halutaan ihan oikeasti näitä haittatekijöitä estää

mutta mielestäni ei lainsäädännöllä yksistään voida jos tämä järjestelmä sallitaan tällaisena tehdä paljon mutta toivon mukaan kuitenkin jonkun verran

heidän tehtävänsä on erittäin vaikea ensin sisäistää itselleen mitä se lainsäädäntö pitää sisällään ja sitten kertoa asiakkaille miten pitää toimia

mitä täällä ed

toivoisi että tältä osin voitaisiin siirtyä tällaiseen komiteatyöskentelyyn niin kuin nyt sata komitea on yrittänyt tehdä jossa saataisiin vähän vankempi pohja tälle valmistelulle

sitten toisekseen pitäisi miettiä sitä mitenkä muulla tavalla voitaisiin esimerkiksi tähän tietohallinnon käyttöönottoon sen aikaistamiseen puuttua

sehän on täydellinen katastrofi jos ajatellaan näin että eduskunta säätää joulukuussa ennen joulutaukoa jonkin lain eikä sitä ole keritty kansaneläkelaitoksen tietohallintojärjestelmään kunnolla ajaa sisään puhumattakaan siitä että kerittäisiin kontrolloida miten se käytännössä toimii

mielestäni tässä on kuitenkin tärkeintä että me olemme tämän yksinoikeuden tajunneet kun tätä mietintöä on kirjoitettu ja kun se oikeus on eun kautta meille vahvistettu niin pidän kaikkein arvokkaimpana asiana että meillä on tällainen mahdollisuus itse säädellä tätä rahapelitoimintaa

tämä muodostuu aina vaan mielenkiintoisemmaksi tämä keskustelu kun tätä seuraa

aluksi pelkäsin että kelan valtuutetut pelkästään käyvät keskustelua asiasta jonka ovat itse valmistelleet mutta onneksi täällä nyt näyttää tahti muuttuvan

minä toivoisin että niin eduskunnan puitteissa kuin kansaneläkelaitoksenkin valtuutettujen ja koko kelan ja koko yhteiskunnan kannalta voitaisiin tarkastella näitä asioita sisällöllisesti ihan uudella tavalla ja kun sitten seuraava toimintakertomus tulee voitaisiin lukea sieltä jollakin tavalla nämä toivomukset käytäntöön otetuiksi

sen takia on tärkeää tarkastella tätä kelan toiminnan sujuvuutta ja sitä että se tällaisena palvelujärjestelmänä taikka yhteiskunnallisena palveluntuottajana pystyy mahdollisimman tehokkaasti hoitamaan tehtävänsä joka sille laissa on annettu

vapaaehtoisesti se ei näytä onnistuvan vaikka kuinka haluan

tarkoitus on seuraavaksi käydä läpi sitä kun minä olen itse pohtinut sitä että mitä varten minä oikeastaan kelan valtuutettu olen mitä varten minut sinne on nimetty

tämä pitäisi voida estää koska monella pienen eläkkeen saajalla saattavat mennä ne päiväostoksen rahat sinne ja sitten täytyy jollakin tavoin muuten koettaa elellä

minä luin että minut on nimetty sitä varten sinne että minun tehtäväni olisi kansanedustuslaitoksen puolesta valvoa kelan toimintaa

mitä näitten luvallisten rahapelien markkinointiin tulee niin kyllä nämä rajapinnat markkinoinnin osalta ovat aika ongelmalliset enkä usko että niitä pystytään lainsäädännön puitteissa tarkasti määrittelemään

siihen ei ole mitään estettä jos riittävät tiedot haluamistaan asioista saa niin silloin tietysti tämä valvonta toimii

mutta näillä saatesanoilla päätän puheenvuoroni ja toivon että tästä lainsäädännöstä on hyötyä ja kun sieltä on ed

mutta sitten minä olen miettinyt sitä mikä tämän eduskunnan rooli on suhteessa tähän kansaneläkelaitokseen ja minä en löydä kauhean paljon muita yhtymäkohtia kuin tämän keskustelun kelan toimintakertomuksen perusteella

paateron mainitsema kolmas laki tulossa niin saataisiin se välittömästi syksyllä valiokuntaan ja tällä tavoin tämä kokonaisuus täällä eduskunnassa käsiteltyä hyvissä ajoin

pienet rahoituskuviot jotka hoidetaan kelamaksujen ulkopuolelta eduskunnan varoista ovat tietysti asioita jotka yhdistävät kansaneläkelaitokseen ja sitten lainsäädäntö jolla tehdään kelan elämä joskus aika hankalaksi

tähän lainsäädäntöön minä haluan puuttua sen takia että kun aikanaan toimin sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana niin paljon olin yhteydessä kansaneläkelaitokseen tässä lainvalmistelussa

siinä on semmoinen ikävä piirre tässä lainvalmistelussa ja näyttää olevan parhaillaan tähänkin aikaan että suurin ruuhka tässä talossa on aina juhannuksen alla ja vuodenvaihteessa

ja vuodenvaihteessa kun se ruuhka purkautuu kansaneläkelaitoksen palvelujärjestelmään niin ensinnäkin on vaikeuksia sovittaa sitä lainsäädäntöä tuohon kelan tietojärjestelmään käydä läpi se tietojärjestelmä niin että se käytännössä toimii

jos ei se toimi niin sehän on suoranainen katastrofi jos ihminen jää vaille sitä tukea jota kelan kuuluu maksaa milloin missäkin tarkoituksessa

sen takia olen ollut monesti sitä mieltä että kansaneläkelaitoksen henkilökunnan kouluttamiseen ja tähän lainsäädäntöön kuuluvaan tietohallintojärjestelmän valmisteluun pitäisi olla paljon enemmän aikaa ettei tämmöistä ongelmaa koskaan pääsisi syntymään

jostain syystä tämä viesti menee huonosti perille ja sen takia toivoisi että voitaisiin tässä asiassa jotenkin mietiskellä

muistutan vaan siitä suuresta eläkeuudistuksesta joka vuodenvaihteessa päätettiin ennen joulua ja se astui voimaan lähes välittömästi suurilta osin

sitten vielä tähän eduskunnan rooliin liittyen kysyisin itse

mitä odotuksia oikeastaan tällä eduskunnalla kelan suhteen on

heinäluoma on esittänyt näkemyksensä mitenkä kelan hallinnossa pitäisi suhtautua näihin uudistuksiin joista hän puhui

pidän kuitenkin tärkeänä että tässä salissa esitetään näkemyksiä jotka kelan toimintaa on tarkoitettu kehittämään

käytiin pitkä keskustelu silloin kun lähdettiin kelan hallintoa uudistamaan ja suurimmaksi osaksi jos oikein muistan se uudistaminen liittyi siihen epäilyyn että kelan hallituksessa ei ole riittävää osaamista taloushallinnon puolella eikä ehkä operatiivisellakaan puolella jos ei sitä ulkoisteta

nyt meillä on sitten jonkun aikaa ollut tämä ulkoistettu hallitus jonka toimintaa voisi verrata siihen edellisen hallituksen toimintaan ja voi sanoa niin että tietysti tämä aika on tuonut erityisiä haasteita tälle nykyiselle hallitukselle ja erityisesti talouspolitiikan puolella ja kun tarkastellaan sen aikaisemman hallinnon toimenpiteitä ja tuloksia kelan kannalta tässä on aika suuri ero

nyt tilanne on semmoinen että taitaa olla kolminkertainen määrä tappiota joka tietysti on suhdanteista riippuva ja aikaa myöten toivon mukaan korjaantuu

sitten toinen asia

tällaisin saatesanoin haluan omasta puolestani todeta tämän kela keskustelun tarpeellisuuden ja toivon että eduskunta ihan oikeasti paneutuisi siihen rooliin joka sille jollakin tavoin kuuluu ja että sitten löydettäisiin semmoinen toimielin taikka sellainen toimija joka voisi ne näkemykset käytännössä kelan toiminnan kautta ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

minusta tätä asiaa pitää lähestyä tämän nykyisin voimassa olevan aselain ja sen jälkeisten tapahtumien näkökulmasta ja pyrkiä muodostamaan aselaista sellainen että se vastaa niihin haasteisiin jotka tähän aikaan liittyvät

tämä aselaista käytävä keskustelu ja sen monimuotoisuus paljastaa kuinka vaikean tehtävän edessä ministeri ja lakia valmisteleva valiokunta ovat olleet ja kun itse olen osittain ollut mukana ymmärrän minkälainen ongelma on ollut

miksi tätä lakiuudistusta nyt sitten tarvitaan

ne lähtökohdat ovat kylläkin lähteneet tapahtumista joita mielestäni tämän lakiuudistuksen kautta ei pystytä estämään mutta tähän lakiuudistukseen sisältyy paljon kohtia jotka on ollut tarpeen ottaa huomioon

kysymyksiä herättää miten aserekisterilaki saadaan toimimaan miten saadaan luvattomien aseiden helppo saatavuus kuriin ja kauppa estetyksi ja miten pystytään tähän luvanhaltijan terveydentilaan vaikuttamaan niin että ei synny tällaista terveydentilasta aiheutuvaa ongelmaa

voin sanoa että pidin ed

usein kuultu hokema tämä on historiallinen päätös mikään hallitus ei tätä ennen ole kyennyt aikaansaamaan samaa on tullut tutuksi tässä talossa

nykyisessä taloustilanteessa jossa julkisen talouden vaje muine ongelmineen on ennätysmäisen suuri ja vaatii korvaavia kovia toimenpiteitä on pakko kysyä mihin tällainen hokema oikein voi perustua

mielestäni hallituksella ei todellakaan ole erityistä aihetta ylpeillä saavutuksillaan

päinvastoin näyttää siltä että hallituksen harjoittama politiikka ja erityisesti talouspolitiikka muodostaa enemmän uhkan kuin mahdollisuuden suomen tulevaisuudelle

hallituksen politiikka ja sen tekemät päätökset ovat syntyneet pitkälti lisävelanoton varaan joka johtaa siihen että aikaa myöten on pakko ryhtyä tekemään koviakin korjaavia toimenpiteitä

pääministeri vanhasen hallituksen aloittaessa toimintansa se sai perinnökseen edeltäjiltään kunnossa olevan valtiontalouden melko hyvän työllisyystilanteen ja niin edelleen

huolestuttavaa on kuntien ja valtion velkaantumisen lisäksi että myös kotitaloudet näyttävät velkaantuvan lisää

hallituksen korostaessa politiikkansa erinomaisuutta se sanoo tekevänsä historiallisia päätöksiä jättämällä tietoisesti mainitsematta että myös valtion velanotto johon päätökset pitkälti perustuvat on maamme oloissa historiallista

hallituksen harjoittamaa elvytys ja veropolitiikkaa voitaneen pitää muiden päätösten lisäksi esimerkkinä velkapääoman käytöstä

tämä hallitus ei näytä olevan tästä tilasta juurikaan huolissaan koska valtiontalouden korjaavia toimenpiteitä ei mielestäni ole juuri näkyvissä

ne siirretään tulevien hallitusten vastuulle

tämän johdosta nyt käsittelyssä oleva valtion tulo ja menoarvio ei anna lohdullisia näkymiä

tiedämme toki että kansainvälisen talouden lainalaisuuksilla on ollut oma osuutensa hallituksen politiikkaan mutta hallituksen valitsema toimintalinja ja siitä johtuvat seuraukset ovat sen omaa aikaansaannosta

totta on että nykyhallituksen harjoittama politiikka poikkeaa pääministeri paavo lipposen ensimmäisen ja toisen sekä pääministeri vanhasen ensimmäisen hallituksen politiikasta monella tavalla

sisällöillä on eroa kuin yöllä ja päivällä

suurin ero on siinä mikä on huolestuttavaa että nykyhallitusta edeltävät hallitukset rakensivat tietoisesti pohjaa tulevaisuudelle ja onnistuivat siinä erinomaisesti mutta niitä seuranneet hallitukset näyttävät tuhlaavan tämän aikaansaadun pääoman

siksi sen olisi pitänyt viimeistään herättää hallituksen sisällä vastuuntuntoa tulevaisuudesta ja päätösten tekoa joilla valtion menoja ja velanottoa olisi voitu hillitä

arvoisa puhemies

tätä oikeutta me sosialidemokraatit olemme oikeutetusti käyttäneet

väitän että ylimielisyys jota sekä vanhasen että kiviniemen hallituksessa on vallinnut on osasyynä siihen ettei laajoja yhteisiä näkemyksiä tässä maassa ole saatu aikaan puhumattakaan siitä että ne olisi voitu ottaa käyttöön

muutamaan minuuttiin rajattuun puheenvuoroon ei juuri mahdu syvällistä analyysiä siitä kokonaistilanteesta johon valtion tulo ja menoarviolla mahdollisesti pyritään

mahdollisesti pohja hyvinvointiyhteiskunnassa murenee esille tulevat leikkaukset veronkorotukset ja lisävelanotto kun suunnan pitäisi olla aivan toisenlainen

lopuksi arvoisa puhemies haluan puheeni johdosta todeta tulkittakoon minut sorvariksi tai porvariksi että suurin huoli minulla on suomen tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

jos mennään vastuukysymykseen niin seuraavien vaalien jälkeen tämän velkaantumisasteen hälyttävä määrä kuntien taloustilanne jossa ei enää selvitä lain määräämistä tehtävistä erityisesti ikääntyvän väestön osalta kotitalouk sien lainakannan lisääntyminen työttömyyden lisääntyminen ja elinkeinoelämän huoli ovat seurausta hallituksen politiikasta

jos on maailman ja erityisesti euroalueen taloustilanne epävarma niin tällainen se on suomenkin osalta

arvoisa herra puhemies

totesin eilen käydyn debatin yhteydessä että minun on vaikea ymmärtää miksi tällainen yhteiskuntarauhaa järkyttävä tilanne maahan on synnytetty

kaikki tiedämme ja toivottavasti myös tunnistamme että valtiontalouden tila on hyvää vauhtia heikentymässä ja kaikki olemme yhtä mieltä siitäkin niin kuin eilen jo totesin että työuria pitää voida pidentää

kun olin hallintovaliokunnan jäsen niin asia tuli silloin sinne käsittelyyn ja pikkusen kiinnostaa näin jälkikäteen mitä valiokunta on tältä osin sanonut ja onko tarvetta ollut muuttaa

kysynkin miksi hallitus halusi järjestää tällaisen näytelmän jota voisi leikillisesti kutsua poliittiseksi satiiriksikin

tämä on ollut aika suuren mielenkiinnon kohteena sen takia että tämä jakaa tämän nykyisen järjestelmän kolmelle eri vastuualueelle ja tässä on ollut erilaisia näkemyksiä onko tämä oikein vai olisiko pitänyt peräti mennä siihen että koko rahapelijärjestelmä olisi järjestetty yhden toimijan alle

jos jotakin myönteistä tästä tilanteesta haluaa hakea se voi liittyä eläketietouden lisääntymiseen vaikka sisältökysymykset tässäkin keskustelussa ovat jääneet melko paljon taka alalle

tärkeintä minun mielestäni tässä on kuitenkin kun luetaan hallituksen esityksestä tämä kohta jossa sanotaan että ehdotetuilla arpajaislain muutoksilla pyritään ehkäisemään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia ja sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä varmistamaan yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä että täytyy tietysti arvioida onko tämä lain sisältö sellainen että tältä kohti nämä tavoitteet täyttyvät

yksi väittämä oli että suuret ikäluokat siirtyvät kohta eläkkeelle ja työssä oleva väestö vähenee kovaa vauhtia minkä johdosta huoltosuhde vääristyy

sitten kun tarkastellaan sitä että pääosa tästä rahapelien käytännön toiminnasta tapahtuu nykyisin r kioskien ja osittain totopelien osalta myöskin raviratojen kautta niin toivottavaa olisi näitten pelaajien kannalta ja varmasti monien muidenkin kannalta että tämä pelijärjestelmän laajuus joka tällä hetkellä mahdollistaa nämä pelaamiset niin laajasti säilyisi eikä tulisi siltä osin isoja muutoksia mitkä sitten taas vaikuttaisivat näiden toimijoitten tuloihin ja sitä kautta koko tähän toimintaan

valiokunta näyttää siltä osin tulevan johtopäätökseen jossa todetaan että niillä ei ole tämän lainsäädännön kannalta suurta merkitystä

kun tässä ei vielä ilmeisesti ole mukana maahanmuuttajia joiden lukumäärä on nopeasti noussut ja jatkuu edelleen tämän merkitys muuttuu siltäkin osin

omaa osaansa työvoiman käytössä ja tarjonnassa näyttelevät irtisanomiset joiden määrän arvellaan sysäävän työelämän ulkopuolelle useita kymmeniätuhansia työntekijöitä jo tänä vuonna

nyt tietysti on hyvä että kun tätä lakia alettiin valmistella niin näitten tahojen kanssa käytiin valmistava keskustelu siitä että ne voivat yhteisesti hyväksyä tällaisen uuden jaon joka lakiin kirjataan ja sen takia totean mielihyvällä että tämä laki loppumuodossaan on toteuttanut näitten tahojen toivomukset

toisaalta emme voi ummistaa silmiämme sille että vanhenevan väestön määrä tulee tarvitsemaan nykyistä enemmän erilaisia hoiva ja terveyspalveluita

todella vain toivon että käytännössä kun tämä lähtee toimimaan ne tutut r kioskit ja muut vastaavat paikat joissa kansalaisilla on mahdollisuus tätä pelitoimintaa harjoittaa tasapuolisesti tulisivat näitten kaikkien toimijoitten kautta kansalaisille pelikohteiksi

valitettavasti myös oppositiolta on unohtunut muistuttaa tästä asiasta hallitusta tarpeeksi usein

tämä on mielestäni huomionarvoinen seikka ja sen takia kun puhutaan esimerkiksi vanhus ja terveyspalveluista nyt on korkea aika kiinnittää huomiota myös asiasta tiedottamiseen

haluan vain todeta vielä tästä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausumasta elinaikakertoimen että se edellyttää kahdenlaisia toimenpiteitä

ensinnäkin ministeriön eläketurvakeskuksen pitäisi antaa eläkelaitoksille tarkemmat ohjeet elinaikakertoimen soveltamisesta ja toiseksi sitten pitäisi tutkia onko tälle elinaikakertoimelle enää käyttöä ja miettiä sitä mitenkä tässä yhteydessä voitaisiin korjata ainakin yksi ongelma joka koskee niitä ihmisiä jotka elinaikakertoimen haittapuolena eivät voi työelämään osallistua koska ovat työkyvyttömyyseläkkeellä

minulla on semmoinen käsitys että nämä yhteiskunnan rakennemuutokset ovat meiltä päättäjiltä jääneet vanhustenhuollon osalta aika vähälle huomiolle

vasta nyt on havahduttu kun lääninhallitukset tekivät eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä tämän selvityksen missä todellisuudessa eletään

sen takia kun tämä tilanne on nyt paljastunut tämä keskinäinen kinastelu ei kyllä asiaa auta eikä ihmisten luottamusta lisää

heikkiselle joka nyt osoitti syyttävän sormensa sosialidemokraatteihin sanon että me olemme todella esittäneet tätä tarvetta jo aikaisemmin ja sitten olemme tehneet toimenpiteitä jotka löytyvät päätöspöytäkirjoista

tällainen jälkikäteen asioitten esille ottaminen on paljon hyödyttömämpää kuin se että esitettäisiin yhteisesti mitä toimenpiteitä suomalainen vanhustenhuolto tänä päivänä tarvitsee

arvoisa herra puhemies

vaikka monien kansalaisten taholta on kuultu hätähuutoja tilanteen aiheuttamista ongelmista poliitikkojen korvat eivät näytä aukeavan kuulemaan tätä kansalaisten hätää

tämä on häpeäpilkku myös poliittisille puolueille jotka ovat näin osoittaneet täydellistä piittaamattomuutta ihmisten todellista hätää kohtaan

keskustelu jos sitä edes käydään näyttää törmäävän kaiken lisäksi vuodesta toiseen sellaisiin asenteisiin ja vanhoihin tabuihin jotka estävät näiden vähäisistä vähäisimpien kansalaisten oikeuden parempaan toimeentuloon ja samalla ihmisarvoiseen elämään

kymmenen vuotta olen puhunut tässä talossa puhumasta päästyäni näiden ihmisten puolesta mutta ymmärtämystä en ole havainnut

minun täytyy ilmoittaa että olen hyvin surullinen tämän keskustelun jälkeen ensinnäkin siitä suomalaisen terveydenhuollon tilasta josta tämä kertoo

suurin ongelma näyttää olevan se että tämä reumasairaala ajettiin hallitsemattomasti alas ja siitä johtuvat sitten taas nämä muut ongelmat

kuitenkin haluan kysyä ministeri risikolta

väitän että yhteiskunnan kannalta tämän asian hoitaminen ei vaadi kuin hyvää tahtoa jota siis tähän päivään asti en ole löytänyt

on myös syytä huomioida että sekä työttömän perusturvaa että vähimmäispäivärahaa saava joutuu elantonsa turvaamiseksi hakemaan tämän tason pienuuden takia perusturvan lisäksi toimeentulotukea

jos lakiesitykseni toteutuisi se merkitsisi ettei näiden kansalaisten enää tarvitsisi kahdella luukulla käydä kurjuuttaan esittelemässä ja turvautua toimeentulotukeen

muutos vähentäisi myös merkittävästi toimeentulotuen menoja sekä vapauttaisi kunnissa muihin tehtäviin henkilöstöresursseja joista sosiaaliturvan puolella kunnissa on ihan riittävästi pulaa

arvoisa puhemies ja läsnä olevat kollegat

juuri nyt tiedotusvälineet ovat täynnä tietoa kansalaisten viime vuoden palkoista ja mitä erilaisimmista muista tuloista

voidaan vain kuvitella minkälaisia ajatuksia ne herättävät niissä kansalaisissa jotka joutuvat päivästä toiseen taistelemaan niukoissa oloissa elämisen ylläpitämiseksi

eikö jo olisi aika korjata näiden vähäisempituloisten ihmisten elämänlaatua ja antaa heille uskoa paremmasta huomispäivästä

herra puhemies

ilmoitan heti alkuunsa että kuulun niihin jotka kannattavat tätä kuntareformia

riittävän sosiaaliturvan ja toimivan palvelujärjestelmän avulla voitaisiin vahvistaa sosiaaliturvan turvaverkkoa ja poistaa tätä köyhyyttä

vaikeuksia on ollut ja vaikeuksia tulee olemaan ja valitettavasti tämä talouslama on vielä oman rajoituksensa tähän tehnyt voin sanoa näin kouvolan kokemuksen perusteella

arvoisa puhemies

haluan vielä todeta että ei voida lähteä nyt siitä että jokaisessa kunnassa tehdään samanlaiset ratkaisut meillä on jokaisessa kunnassa varmasti tarve tehdä omat ratkaisut

toivon että se herättäisi meidän poliitikkojen omantunnon ja ryhtyisimme ihan oikeasti korjaamaan sitä vääryyttä jonka itse olemme mielestäni aikaansaaneet

on syytä vielä muistaa että edellisen laman laskut ovat maksamatta ja uusi lama on koko ajan tuomassa näitä velvoitteita yhteiskunnalle lisää